täydentäminen on tarpeen äänitteisiin sekä niihin tallennettuihin esittävän taiteilijan esityksiin kohdistuvan tekijänoikeudellisen suojan toteuttamiseksi

mutta tietenkin hieman hämmästyttävää on se että vaikka voisi kuvitella että tässä vaiheessa ryhdyttäisiin ripeämpiin työllisyystoimiin niin mitä me kuulemmekaan valtiovarainministerin suusta

ja nyt olen lukenut budjettikirjaa odottanut hallitukselta toimia ja en ole nähnyt esityksiä tästä miljardiluokan rahastosta josta neljä vuotta keskusta puhui nykyisen pääministerin johdolla

tällä hetkellä äänitteiden ja esitysten suoja suomessa toteutuu sattumanvaraisesti kun äänitteiden yksittäiset ääniraidat voidaan käytännössä tallentaa ihan missä päin maailmaa tahansa

eihän tämä yhtälö nyt näin toimi arvoisa valtiovarainministeri

kello käy kello käy puhemies hakulista ei nyt näy ja se minusta on suuri ongelma

myös sopimuslisenssijärjestelmän perussäännöstä täydennetään

mitä ollaan ennen vaaleja puhuttu ja luvattu äänestäjille

ja jokainen meistä tietää että paitsi että on inhimillisesti hyvin väärin jos vielä enemmän hallitus lähtee käymään sen pienen ihmisen kukkarolle tekemään tuhoisia leikkauksia koulutukseen sosiaaliturvaan työllisyysmäärärahoihin niin se on myös talouspoliittisesti erittäin epäviisasta

mutta se ei ole vieläkään teidän vaihtoehdossanne esillä vaan vaihtoehdossanne te annatte aivan toista kuvaa että juu meillä on tässä vain muutama esitys

esimerkiksi juuri mainittu timo soini syytti keskustan sipilää ideasta nostaa bensaveroa ja kertoi että siitä kärsivät työttömät ja vähävaraiset sekä jokainen työssään autoa tarvitseva duunarista maatalousyrittäjiin maalta pakeneminen jatkuu

haluaisin nyt ihan vakavasti kysyä teiltä arvoisat hallituspuolueet voisitteko nyt tarttua tähän silloisen oppositiojohtaja sipilän mittavaan esitykseen miljardiluokan kasvurahastosta jolla tosissamme voisimme tarjota työpaikkoja ihmisille

tämä teidän linjanne on hyvin epäselvä

mutta mikä traagisinta nyt tämä tulonjakovaikutus on hyvin epärobinhoodmainen eli te tavallaan vastustatte miljoonaperintöjen lisäveroja ja sitten tavallisilta tossuntallaajilta lisää verottaisitte

jos tässä vaiheessa lähdemme leikkaamaan kuristamaan ihmisten ostovoimaa niin enpä usko että me selviämme näiltä heikoilta jäiltä joilla hallitus nyt jo kävelee ja jää ritisee koskaan sitten kuiville

samoin tietenkin peräänkuulutan niitä toimia mitä sdpn vaihtoehtobudjetissa on lukuisasti esitetty

viimeisenä muutoksena puhemies lisätään lain kaikkiin pykäliin informatiivinen otsikko

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

ja kyllä minä huomasin että on täällä keskustallakin ollut ennen vaaleja tämänkaltaisia äänensävyjä

tavoitteena on ihan lain luettavuuden lisääminen

myös eduskunnassa niin kuin muuallakin on useasti kiinnitetty huomiota tähän tekijänoikeuslain vaikeaselkoisuuteen ja tämä ei varmasti kaikkia ongelmia poista mutta uskon että se osaltaan selkeyttää tähän lakiin tutustumista ja siihen perehtymistä

esimerkiksi edustaja kalmari on kysynyt miksi haluatte nostaa bensaveroa kiinteistöveroa kunnallisveroa muita tasaveroja

kyllähän tässä hallituksen linjassa se viisas talouspolitiikka on voittanut minkä toivoisin myös euroopassa voittavan eli se että samaan aikaan vastuullisesti sopeutetaan taloutta mutta pistetään paukkuja myös siihen että ihmiset saisivat työpaikkoja ja että myös sitten tätä niukkuutta jaetaan oikeudenmukaisella tavalla

jos ette arvoisat hallituspuolueet halua opposition ääntä uskoa niin uskokaa esimerkiksi varapuhemies pekkarista joka tuossa joulun alla otti hyvin kantaa siihen hän myönsi oikeastaan sen että näitä työllisyystoimia tässä ja nyt ei ole riittävästi tehty ja olisi syytä kenties vähän tarkistaa linjaa ja hallitusohjelmaa

muistan myös teidän oman hallituskautenne arvoisa edustaja kiviniemi

ministeri lindström minä kysyn teiltä

vaikka lakiin ehdotetut muutokset ovat toisistaan erillisiä asiakokonaisuuksia niiden yhteinen nimittäjä on se että ne vastaavat osaltaan keskusteluun jota on käyty jo yli vuosikymmenen ajan digitaalisen murroksen aikana

aikamoinen liuta

minun mielestäni nyt ei olisi varaa askarteluun vaan tämä asia pitää ottaa hyvin vakavasti

ja edustaja kiviniemi samoin myös oppositio noin yleisestikin voisin todeta kuitenkin että pitää katsoa asiaa kokonaisuutena

tämä on viisas ja järkevä talouspoliittinen linja ja jopa se velkaantuminen ennusteiden mukaan kuitenkin tämän kehyskauden lopussa saadaan taittumaan vaikka nyt tietenkin vielä tässä vaiheessa menemmekin

yleisesti ottaen työllisyystilanne pahenee ja aika moni talouden arvioitsijakin on sanonut viime aikoina että hallituksen leikkauspolitiikka vain heikentää kasvunäkymiä ja työllisyystilannetta

kun katsoo tätä keltaista paksua kirjaa niin ei täällä kyllä kauheasti oikeudenmukaisuustekoja löydy eikä niitä työllistäviä tekoja myöskään

tässä olen ihan samoilla linjoilla kuin eduskunnan sivistysvaliokunta joka antoi viime viikolla mietintönsä tästä tekijänoikeuslakia koskevasta kansalaisaloitteesta

lopuksi totean kun aika ylittyy että sdpllä on oma vaihtoehto ja tämä vaihtoehto sisältää lukuisia toimia työllisyyden hyväksi tässä ja nyt

mutta puhemies ihan loppuun haluan kyllä sanoa edustaja soinille sen että kyllä kannattaa huomioida että tämä hallitus muutti suunnan euroopan tukipolitiikassa

toisin kuin edelliselle hallitukselle tälle hallitukselle olennaista on eriarvoistumisen keskeyttäminen ja senhän näkee näistä tulonjakolaskelmista mitkä esimerkiksi tähän budjettiin liittyvät

päinvastoin toisin kuin keskusta viime hallituskaudella puhui täältä leikataan eläkkeensaajilta lapsiperheiltä opiskelijoilta työttömiltä

toivon että otatte niistä kopin ne on tehty hyvässä mielessä ja toivomme että ne innostuttavat hallituksen myös työllistävämpään politiikkaan

tämä on meille sosialidemokraateille ollut pitkäaikainen tavoite ja haluan myös tässä yhteydessä muistuttaa että tämähän lähti aikanaan myös kansalaisten aktiviteetistä

tänä päivänä kun katsomme uutisia joka päivä emme varmasti voi vähätellä sitä että suomella on vakuudet näille kreikan seuraaville lainoille mitä tämän hallituksen aikana on annettu

minua vähän harmittaa että tässä keskusta on omaksunut nyt tämän kylmän oikeistolaisen kokoomuslaisen talouslinjan perussuomalaiset siinä mukana

on aivan totta että vaalikustannukset ovat paisuneet vaali vaalilta ja aivan huikean isoja summia jo käytetään

meiltä tulee selkeä vaihtoehto

kiitos puheenjohtajalle kertomuksen esittelystä

kyllä minusta myös se kansanvalta on kuitenkin tärkeämpi kuin rahanvalta ja tästä syystä mielestäni on hyvin tärkeää palata jälleen tähän ajatteluun

haluan myös omalta osaltani jouduttaa tätä eläinsuojelulain kokonaisuudistusta ja myös minä pidän tärkeänä että se on kyllin tiukka kunnianhimoinen tavoitteellinen ja korostaa eläinten hyvinvointia

kuten todettu mehän olemme useasti jo monessa yhteydessä käyneet tätä keskustelua näistä asioista tässä salissa ja tämä kampanjakatto on ollut näyttävästi jo siinä lähetekeskusteluvaiheessa esillä

arvoisa puhemies

tietenkin oli sitten hyvin mukava kuunnella tämä valiokunnan puheenjohtajan mietinnön esittelypuheenvuoro juuri siksi että valiokunta on ottanut opikseen tai ei voi sanoa opikseen vaan hyviä neuvoja vastaan ja tehnyt hienon mietinnön tämän kampanjakaton suhteen

valitettavasti hyvin ajankohtaista se on taas tänä päivänä siksi että jälleen kerran kreikka on käsillä ja hyvin akuutti aihe

veroparatiisit ja veronkierto on saatava kuriin ja tämä on yksi merkittävä asia millä niitä saadaan kuriin

aivan merkittävää uutta tulevaisuuteen suuntautuvaa osaamista joka myös muuten tuo suomelle työpaikkoja tulevaisuudessa on nimenomaan tampereella tässä vaihtoehtomenetelmäkeskuksessa ficamissa

siksi minua hieman hämmentääkin se että jälleen kerran suomen hallitus on mennyt päättämään ihan yksimielisesti siitä että kreikalle maksetaan lisäerä ja annetaan lisää huojennuksia velkaehtojen huojennuksia

en voi muuta sanoa kuin että vähän tulee myöhässä tämä teidän herännäisyytenne

minusta on hyvin tärkeää ja myönteistä se että täälläkin on käytetty useasta eri puolueesta tulevia puheenvuoroja sen puolesta että selvittäisimme nyt jälleen mahdollisuuden kampanjakattojen käyttöön

en minä kyllä enää ymmärrä tätä edustaja hoskosen puheenvuoroa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

itse olen käynyt siellä ensimmäistä kertaa tutustumassa kun se oli parin ihmisen solututkimuskeskus ja siellä muun muassa professori hanna tähti teki mahtavaa uraauurtavaa työtä suomalaisen osaamisen kautta

se hämmentää minua mieltä ettei mua ja sinä mitä minä siinä suhteessa että tämähän on perussuomalaisten näkökulmasta hyvin ristiriitaista politiikkaa

tätä esitystä ei tullut ja ei sitä toden totta sillä voida perustella että olipas vahva siellä joku osasto jossain ministeriössä kun emme saaneet aikaan

minä kyllä toivon että keskusta olisi kuunnellut tarkalla korvalla myös sitä sanomaa mikä hallituspuolueilta on tullut esimerkiksi kuntauudistukseen liittyen

oppositio on koko ajan toiminut hyvin vastuullisesti sosialidemokraatit ovat kannattaneet että yhteiskuntasopimus täytyy syntyä täytyy syntyä työmarkkinaratkaisu yhteisesti sopien

nimittäin vaikka kuinka arvoisa keskusta lukisin tätä teidän vaihtoehtobudjettianne mistä eilen pitkään keskusteltiin niin täällä te ette esitä vaihtoehtoa sille että ruuan arvonlisäveroa ei korotettaisi

varmasti on niin niin kuin täälläkin olemme moneen kertaan todenneet että nämä eivät ole yksinkertaisia asioita mutta nimenomaan sitä toimivaa mallia tulee nyt lähteä sitten etsimään

se on poliittista tahtoa

täällähän on eduskunnassakin jo useamman vuoden ajan ollut erilaisia projekteja joilla olemme halunneet turvata tämän vaihtoehtomenetelmäkeskuksen rahoituksen ja toivon että voimme yhdessä varmistaa että se myös jatkossa on vakaalla pohjalla

sen tarkoituksena kaikkinensa on nimenomaan se että eriarvoistava kuntapolitiikka loppuu ja palvelut turvataan tasapuolisesti kaikille ihmisille riippumatta asuinpaikasta

olemme jopa tarjonneet välittäjäksi kokenutta lauri ihalaista ja olemme olleet koko ajan hyvin huolissamme tästä hallituksen tunaroinnista asian suhteen

arvoisa puhemies

eli haluan oikeastaan tässä puheenvuorossa puhemies kiittää tästä kirjauksesta kampanjakattojen osalta koska mielestäni on hyvin tärkeää että voisimme tätä rahan valtaa näissä kampanjoissa hillitä

urpilainen toteuttaa nyt sen lain arvoisa edustaja tiilikainen onnellinen mies jota lakia te keskustahallituksella ette saaneet aikaan neljään viimeiseen vuoteen

ja minä uskon että te sydämestänne olette kanssamme tällä samalla reilulla alkiolaisella linjalla että tasa arvo pitää myös kuntien ja kuntalaisten kesken turvata

puhemies

monta hyvää asiaa on edistymässä tässä eläintensuojelun näkövinkkelistä eikä se varmaan huono asia ollut sekään että ensimmäinen kansalaisaloite koski tätä minun mielestäni hyvin tärkeää ja inhimillistäkin asiaa näin voi sanoa

mitä tulee puhemies vielä näihin veroratkaisuihin niin kyllä minusta olisi ollut reilua arvoisa keskusta kertoa ennen vaaleja että te nostatte yleistä arvonlisäveroa hallitusta enemmän

tämähän nyt näyttää siltä että edustaja hoskonen ilmeisesti pisti sitten stopin tälle pääministeri sipilän viime kaudella hyvin voimakkaasti vaatimalle kasvurahastolle

ei ole oikein puhemies että kansainväliset pörssiyhtiöt kiertävät veroja

meidän mielestämme teidän verolinjanne on epäreilu

arvoisa herra puhemies

puheista huolimatta te ette ole tällä kaudella saanut nostetuksi pääomaveroa ei yhtäkään tekoa jolla hyväosaiset osallistuisivat lamatalkoisiin

haluan muutaman sanan tästä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen riittävyydestä todeta

toden totta arvoisa keskusta minä mielenkiinnolla ihan tosissani aidosti mielenkiinnolla jään odottamaan myös teidän vaihtoehtobudjettianne ja haluan todella perehtyä siihen miten te olisitte valmis kuntia tässä tapauksessa tukemaan

se on tietenkin hyvin mielenkiintoista

ja yksi tärkeä asia kun puhutaan tästä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta niin juuri meillä oli asiantuntijakuulemisessa esillä tämä kokonaisratkaisu mitä hallitus tekee tämän budjetin osalta

nyt toivon että ihan tosissaan myös hallitus näkee sen että yhdessä sopien on se oikea tie

tässä budjetissa lisätään oikeudenmukaisuutta solidaarisuusveroilla miljoonaperinnöt pistetään isommalle verolle ja niin edelleen

verot maksukyvyn mukaan rikkaat maksavat enemmän köyhät vähemmän ja sen lisäksi korotuksia muun muassa perusturvaan on tällä kaudella tullut minkä seurauksena kokonaislopputulos veroratkaisusta on tuloeroja tasaava

emme me turhaan ole puhemies nähneet tässä matkan varrella mielenosoituksia ja kyllä siellä palkansaajat ovat olleet kauhuissaan tästä pakkolaista ja kiristysmentaliteetista mikä tässä on ollut

on erittäin myönteistä että omaishoitoa kehitetään ja tämä vastaa täysin myös sosialidemokraattien tavoitteita ja kyllä minä yhdyn edustaja sarkomaan näkemykseen lapsivaikutusten arvioinnista

me tarvitsemme työpaikkoja tässä ja nyt